eli minä toivoisin että kunnioitettaisiin myös tämmöisiä pieniä kuntia joiden päättäjät ovat yhteisestä sopimuksesta yrittäneet tehdä niitä asioita että meidän jokainen kuntalaisemme tuntee sillä lailla että me päättäjät olemme tehneet heidän kuntalaisten parhaaksi näitä asioita

vakuutusyhtiöt säästävät ihmisten kustannuksella

toisessa päässä on nuorten massatyöttömyys ja pätkätyöt

käännetyn verovelvollisuuden tavoitteena olisi estää se että arvonlisävero jäisi romukaupan myyntiketjussa toimivien yritysten arvonlisäyksen osalta maksamatta

se ei ole kuitenkaan täyttänyt täysin odotuksia

myös kunnanhallitus pyysi oikein viestittämään että kun nyt niin kuin kaikki lyödään maton alta annettaisiin tämmöinen mahdollisuus näille pienille kunnille

romukaupassa tyypillisesti esiintyvässä myyntiketjussa tämä tarkoittaisi sitä että arvonlisäveron tilittäisi ketjun viimeinen toimija useimmiten terästehdas tai sulattamo joka voisi myös vähentää ilmoittamansa veron

arvoisa puhemies

ja jos näin joskus menee niin tietysti me sitten yhdessä keskustelemme pitääkö joskus liittyä johonkin kuntaan mutta ei saisi olla tämmöistä pakkomentaliteettia niin kuin tänäkin päivänä monista puheenvuoroista on kuultu

järjestelmä ei siis kokonaisuutenaan toimi

mutta minä nyt luotan ainakin että myös meille pienille kunnille annetaan mahdollisuus olla olemassa ja olen erittäin kova itsenäisen kunnan kannattaja

suomessa on pitkät perinteet ammattimiesten vapaa aikanaan tekemillä autonkorjaus tai asuntoremonteilla joita vaihdetaan vastapalveluksiin tai vaikkapa viinapulloon

avioliiton käsite edellyttää puolisoiden perustavanlaatuista ja kokonaisvaltaista yhteenliittymistä erityistä yhteyttä lapsiin sekä pysyvyyttä monogaamisuutta ja toiset poissulkevuutta

sisäministerin hallinnonalan selvitysosassa todetaan että sisäinen turvallisuus on valtion perustehtäviä ja siksi on tärkeätä turvata turvallisuuspalvelut kaikkialla maassamme mutta samaan aikaan ollaan karsimassa rajavartiolaitoksen toimipisteitä jotka sentään ääritapauksessa menevät poliisien avuksi

pitkäaikaistyöttömiä pyöritetään erilaisilla työnhakukursseilla

pistää miettimään käytetäänkö työvoimahallinnon resursseja oikein

sitähän me jokainen täällä toivomme

eikö ensisijaisesti tulisi keskittyä työkykyisten työhaluisten ja nuorten työttömyyden hoitoon

olisiko meidän ratkaistava tosiasiallisesti työkyvyttömien työttömien ongelmat eri tavalla

kysyn onko voimavaroja tarpeeksi talousrikosten ja harmaan talouden tutkimiseen ja mitä säästöjä on esimerkiksi porin ja tampereen alueen hätäkeskustoimintojen yhdistämisellä koska ainakaan näitten kirjojen mukaan siinä ei tule säästöjä

arvoisa puhemies

työttömyys on vakava yhteiskunnallinen sairaus joka halvaannuttaa koko yhteiskunnan

mutta avioliiton käsitteeseen kuuluu myös orgaaninen ruumiillinen yhteys

näin toteaa verotusneuvos markku hirvonen

sitten puhutaan myös ennaltaehkäisystä ajatellen nuorisoa

ennen oli koulutusta ja poliisit menivät antamaan laillisuuskasvatusta mutta tätä ei enää näy vaan he menevät silloin kun joitain suuria rikoksia on tapahtunut

työllistymisen esteitä löytyy niin työlainsäädännöstä joustamattomista palkoista kuin tavasta hoitaa yhteiskunnallisia hankintoja

kahden persoonan välinen liitto ei ole kokonaisvaltainen ellei se sisällä myöskin elimellistä ruumiillista yhteenliittymistä

näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa

siksi avioliitto edellyttää aivan tietynlaista seksuaalista yhteenliittymistä sukupuoliyhdyntää

nämä luvut ovat kuitenkin murto osia edellä mainituista potentiaaleista vaikka edustavat vain osaa harmaan talouden torjunnalla saavutetuista tuloksista

tämä ennaltaehkäisy jos ajatellaan nuoria olisi mielestäni tärkeätä palauttaa entiselleen

kotimaisen tuotannon ja kotimaisten tuotteiden suosiminen kotimaisissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa toisi työtä merkittävästi

urakoiden pilkkominen alle eu kilpailutusrajan on yksi hyvä keino yrittää turvata suomalaisten yritysten pärjäämismahdollisuuksia

biologista elämää ja sen yllä pysymistä silmällä pitäen tulkitaan tämä todellisuus sitten darvinistisen sattuman tai älykkään suunnittelun näkökulmasta

romualalla aivan varmasti on ilmiöitä jotka on syytä kitkeä ja käännetty arvonlisävero on yksi keino oikaista vääryyksiä

jotta kaksi yksilöä voisi liittyä yhteen orgaanisesti ja siis ruumiillisesti heidän tulee sovittaa ruumiinsa yhteen jotakin biologista kokonaistarkoitusta varten

jokainen veroeuro on tarpeen ja rikollinen toiminta on pysäytettävä

tietotekniikalla meitä valvotaan jo nyt ja tulevaisuudessa enemmän

rehellinen yrittäjä ei pysty kilpailemaan pimeää yrittäjää vastaan

olisi viisasta valjastaa tietotekniikka tuottamaan informaatiota ostosten sekä hankintojen kotimaisuusasteesta kuluttajille ja kuntien kilpailutuksiin

lisääntyminen ei ole mahdollista ilman seksuaalista yhtymistä

tästä syystä juuri yhdynnässä tämän kannalta mikään muu sukupuolisen kanssakäymisen muoto ei ole riittävä kriteeri miehen ja naisen ruumiit sovitetaan yhteen yhteistä biologista tarkoitusta eli lisääntymistä silmällä pitäen

arvoisa puhemies

siis jokaisen kauppalaskun loppuun tulostuisi laskelma joka kertoisi ostosten kotimaisuusasteen kuinka monta euroa laskusta jää kotimaahan

mutta tämä on laki joka meitä määrää että meidän pitää tehdä määrättyyn päivään mennessä yhdistymisselvitys ja siihen perustuva yhdistymisesitys

edelliskerralla kun tästä puhuin niin ministeri ainakin antoi myönteisen vastauksen että hän paneutuu tähän ja tähän ennaltaehkäisyyn paneudutaan oikein kunnolla aina neuvolasta lähtien

isot yritykset eivät kärsi mutta pienet ja rehelliset yritykset kyllä

toivottavasti verohallinnon järjestelmä on todella yksinkertainen ymmärtää ja käyttää ettei yrittäjien aikaa kulu hallintokiemuroiden opetteluun ja ilmoitusten tekemiseen

tiedot laskulle kerääntyisivät vastaavista tuotetiedoista

on jo puhuttu että tämä passivoittaa esimerkiksi yrittäjiä sillä yrittäjät haluavat toimia juuri siinä kunnassa missä he ovat vuosia tai vuosikymmeniä olleet koska meille ihmisille ja yrittäjille tämä on niin sanottua identiteettiä ja yhteisöllisyyttä mutta sitä ei täällä nyt välttämättä haluta huomata

ja vaikka tämä hyvä tarkoitus hedelmöittyminen uuden elämän synty ei tosiasiallisesti toteutuisikaan tähän tarkoitukseen tähtäävä akti itsessään kuitenkin toteuttaa ainutlaatuisen ruumiillisen eli aviollisen yhteyden

työtä syntyy myös maaseudulle ruoka ja energiatuotantoon ja teknologiayrityksiin jotka tulevat tekemään ihan uusia ihmiskuntaa palvelevia innovaatioita mutta tämä uusi nousu tulee vaatimaan myös eettisen pohjan nostamaan moraalin ylös

tässäkin yhteydessä haluan muistuttaa hallitusta että esimerkki ja kaikenpuolinen toiminta moraalin kohottamiseksi olisi se paras lääke yhteiskunnallisten lieveilmiöiden kitkemisessä

tiedetään että tämä on lapsen kannalta ja koko perheen kannalta usein traumaattista siitä ei helposti toivuta

eli tähän näin haluaisin vielä vastausta

mutta kaksi miestä tai kaksi naista eivät kykene sovittamaan ruumiitaan yhteen eivätkä näin ollen saavuttamaan elimellistä ruumiillista yhteyttä joka palvelisi ruumiillis biologista kokonaishyvää eli lisääntymistä

meillä valtionyhtiöiden leväperäinen johtaminen ja ylisuuret johtajien palkat ja bonukset aivan varmasti vähentävät ihmisten halua maksaa verojaan

ei pikavoittoja ei pörssikeinottelua eikä yritysjohdon ylisuuria etuja

ja varsinkin jos on yrittäjämies isä niin äiti lähtee työttömyyskortistoon ja miehen pitää laittaa yritystoiminta kiinni

toinen puoli veronmaksuhalussa on tietenkin se kuinka kerättyjä veroja käytetään kunkin kansanryhmän kannalta katsottuna välttämättömiin tarpeisiin

mikään muu meitä ei silloinkaan pelastanut mutta laitettiin kansanäänestys että kerättiin nimiä ja sitten paras hankkeen suunnitelmat siinä menivät myttyyn

kotimaisen tuotannon mahdollisuudet ovat siis puhtaassa ruokatuotannossa lähi ja luomutuotannossa biotaloudessa turvetuotannossa ja uudessa teknologiassa

esimerkiksi pelkkä mielihyvä ei riitä tällaisen kokonaishyvän määreeksi koska mielihyvän kokemukset eivät ole yleisiä vaan yksityisiä

työttömyys on voitettavissa yhteisillä laajamittaisilla ponnistuksilla ei yksittäisillä toimenpiteillä

mutta jotta ymmärrettäisiin mitä tämä tarkoittaa kuntalaisille kunnan päättäjille ja kunnassa oleville ihmisille niin meidän pitäisi ymmärtää että suomi on laaja täällä on erilaisia kuntia on pääkaupunkiseutu ja kaupunkikuntia ja näitä mutta ei lyötäisi aina tämmöiseen yhteen hömppään koska tästä ei tule yhtään mitään hyvää

suomessa hyvinvointi on suhteellista ja pahoinvointi kasvaa hälyttävästi

tästä syystä saman sukupuolen edustajien kesken solmitut liitot eivät voi koskaan olla luonteeltaan aviollisia mikäli aviollinen merkitsee perustavanlaatuisen kokonaisvaltaista ja mikäli tähän käsitteeseen sisältyy muiden ulottuvuuksien ohella myös ruumiillisuus

ei pelkästään verojen keräämisessä vaan myös niiden käytössä on meillä paljon parantamisen varaa

tässäkin lakialoitteessa kaikilla on omat mielipiteensä ja olen minä sitten vanhanaikainen tai konservatiivinen niin minä olen tämän vanhan avioliittolain kannalla

hallituksen esityksessä tosiaan esitetään että nimikirjan pitäminen olisi työnantajalle vapaaehtoista mutta edelleen tuomiokapituli pitää nimikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista

nimikirjan tarkoituksenahan on antaa työnantajalle luotettavaa tietoa työntekijöistä ja viranhaltijoista

hänellä olisi sama oikeus kuin työntekijällä työsopimuslain mukaan

samoin työnantaja olisi velvollinen ilmoittamaan työvoimatoimistolle taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tapahtuvasta irtisanomisesta

on aina kiitos silloin paikallansa tulee se mistä tahansa ja olkoon se kiitos sitten edustaja sampsa katajalle samoin kuin hallitukselle

eli tämä on askel ja yksi hyvä torjunta harmaalle alueelle ja sehän oli hallitusohjelmassa että pyritään torjumaan tätä harmaata taloutta

arvoisa puhemies sekä sankka kansanedustajajoukko

kiitoksia nyt sitten vaan hallitukselle tästä esityksestä

sotilaallisen turvallisuuden ylläpitämisestä oikeusjärjestyksen ja hallinnon järjestämisestä ja kolmanneksi jälleenrakennuksesta ja yhteiskunnan kehityksestä

onko tämä keski afrikan tasavallan operaatio pääosin sotilaallisen turvallisuuden ylläpitämistä vai jälleenrakentamista tukeva

helsingin sanomissa oli hiljattain kirjoitus että siellä ovat poliisi ja armeija hajonneet käytännössä olemattomiin lähes vuoden kestäneissä levottomuuksissa joissa on kuollut yli tuhat ihmistä ja noin miljoona on joutunut pakenemaan kodeistaan

rutiköyhässä maassa järjestystä yrittävät ylläpitää afrikan unionin rauhanturvaajat ja ranskalaiset sotilaat jotka saapuivat maahan joulukuussa

eu lähettää alueelle tuhannen hengen kriisinhallintajoukon vahvistuksen

useissa yhteyksissä siviilien järjestöjen tekemä kriisinhallinta ja varsinaisten kriisinhallintajoukkojen tehtävät limittyvät toisiinsa ja toiminnan koordinointi olisi todella tärkeää todellisten tulosten saavuttamiseksi

kokonaisvaltaisuus jossa humanitaarinen toiminta tukee sotilaallista kriisinhallintaa säästää resursseja ja tuo varmaan pysyvämpiä tuloksia

vaikka täällä ei passaa paljon miinoista puhua mutta mikäli olisi tarvetta niin jos suomen osuus projektista keskittyy erityisesti miinanraivaukseen ja sen kalustoon on osallistumisemme näkökulma järkevä

suomessa on entisistä operaatioista nyt vapaata miinanraivauskalustoa ja miinanraivaus luo pohjan kansan tulevalle elämälle

arvoisa puhemies

maan tärkein toimeentulo on maanviljelys

puuvillaa tupakkaa hirssiä ja maapähkinöitä

toinen on myös tämä tukipolitiikan pitkäaikainen pysyvyys

ruokahuollon järjestäminen on avainkysymys muutoin maastapakoa ei saada hallintaan

eiväthän nuoret uskalla koska tämä tukipolitiikka on semmoista poukkoilevaa että kaksi kolme vuotta ja sitten saattaa taas kupsahtaa päälaelle

onko tämä osio jonkin maan erityisellä vastuulla yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa

kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus edistää kokonaisvaltaista lähestymistapaa jossa kehitysyhteistyö humanitaarinen apu diplomatia sekä sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta toimivat saumattomasti yhdessä

nyt en oikeastaan voi puhua mihinkä on menty koska tänä päivänä ei esimerkiksi voita saada mistään kaupasta kuinka suuri huoltovarmuus meillä on yleensä tällä maatalouden alalla

jos jotain maailmalla sattuu niin koska se sitten kostautuu meidän maahamme

näitä muutamia

arvoisa puhemies

syitä tähän huoleen ovat antaneet ne tosiasiat että omaisuusrikoksista ainoastaan noin joka kymmenes selviää siis niistä joista tehdään rikosilmoitus suuri joukko pikkurikoksia jää ilmoittamatta

ei maakunnan toiselta reunalta ehdi toiselle reunalle hetkessä

muutamia kannanottoja tähän hallituksen esitykseen koskien vuorotteluvapaalain muuttamista

nyt kyseessä olevaan esitykseen tulisi muutamia tiukennuksia

poliisit asuivat virka alueellaan tunsivat kaikki asukkaat ja antoivat siihen saakka virkavaltaiselle ja byrokraattiselle poliisiviranomaiselle ihmismäiset kasvot

ehdotus kyläpoliisien paluusta kansalaisten pariin on tullut ja tulee aika ajoin esille

työssäoloaikaan lasketaan aika jonka henkilö on ollut vakuutettuna eun talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai sveitsissä

myös norjassa ja islannissa tehty työ lasketaan mukaan työssäoloaikaan siis näissä maissa

näin alueiden eriarvoisuus kasvaa

kenttätyössä jo etäisyydet ovat monissa osissa maata niin pitkiä että tunnin tai parin ajomatkaa ei tehdä pienten rötösten takia

kun sitten putkat kunnista hävitettiin kuljetetaan juopuneita ja muita putka asiakkaita satoja kilometrejä keskitettyyn putkaan